arvoisa puhemies

kyllä on pakko toistaa tähän perussopimuksen linjaan liittyen joka tässä on hyvässä käsittelyssä ja on huomioitu että suomalaisia työmarkkinoita jos ajattelee niin jos meillä olisi mahdollisuus kyseenalaistaa lakko oikeus se tarkoittaisi myös sitä että järjestäytymisoikeus rapautuisi ja sitä kautta koko sopimusyhteiskunnan ne työmarkkinavälineet joita meillä on kansallisesti käytettävissä olisivat enemmän kuin kuollut kirjain

kyllä edustaja satoselta haluan kysyä ehkä vastaus tulee henkilökohtaisesti kuinka niillä aloilla missä on valtavasti osa aikaisia työntekijöitä se että tehdään kolme päivää pidempää työaikaa voi lisätä työllisyyttä ja työllisten määrää

itse asiassa yksi plus kaksi tarkoittaa tätä viittä koska myös osa aikainen työntekijä katsotaan kokonaiseksi työntekijäksi eli kun siellä on se viisi niin se tarkoittaa käytännössä kuitenkin yrittäjän lisäksi kahta muuta henkilöä

minä taitun nyt jo notkeammin kun on muutama kilo pois painosta niin että soinille suosittelen samaa latua tämä on ihan hyvä tie

ei niinkään sitä onko äärivasemmisto vai onko äärioikeisto vaan se että kun eduskunnassa tehdään päätöksiä pitää olla selvillä ja hyvin tiedossa eduskunnalla mutta myös valiokunnalla se mitkä ovat ne suuntaukset mihinkä ollaan menemässä minkälaisiin hankintoihin ollaan suuntautumassa että voidaan arvioida sitten tässä salissa niiden vaikutuksia sen lisäksi että me olemme lakkauttamassa varuskuntia sitä mihinkä meidän aseteknologinen osaamisemme kohdentuu ja mitä me olemme hankkimassa

hämmästyttävää tämän lainvalmistelun osalta on todellakin tämä vaihtoehdottomuuden sokeus mitä tämän valtioneuvoston osalta on ollut

meidän on huomioitava tietotekniset hyökkäykset meidän on paremmin huomioitava ilmastonmuutos

tämä tuo tarpeellisen elementin siihen että me huolehdimme myös kauppiaitten ja parturi kampaamoiden aukiolosääntelyllä heidän jaksamisestaan

ei ole nähty sitä että tälle yhtiöittämiselle on todellakin vaihtoehtoja

ja kun ministeri kirjallisessa vastauksessaan sanoo että ei ole muuta vaihtoehtoa niin voin kyllä luetella että yksi keino muuttaa metsähallituksen konkurssikelpoisuutta ja verokohtelun muita lakeja on asetuksia säätämällä voitaisiin säätää esimerkiksi konkurssilain muuttamisella

jotta emme lähtisi osoittelemaan pelkästään vain syyllisiä ja tuhlaisi kaikkea voimaamme siihen niin kuitenkin muistetaan se perusasia että valuvika oli jo siinä että eun järjestelmä ei tarpeeksi pitänyt siinä vaiheessa ja että tämmöinen ylivelkaantuminen oli kaiken kaikkiaan mahdollista

jo aiemmissakin puheenvuoroissa on hyvin tullut esille se että edelleen pitää kehittää asepalveluksessa ja koulutuksessa toistensa hyödyntämistä sillä asepalveluksessa koulutusta saadaan monipuolisesti ja ammatillisesti

ei ole mörköjä jos ei niitä piilotella

siinä suhteessa kauppakeskusten osalta tämä turva siitä omasta valinnasta on epätasa arvoisessa asemassa niille joilla on oma liiketila

on vain avoimuutta ja yhdessä sopien voidaan rakentaa sitten se meille oleva ja tärkeä on se ratkaisu sitten mikä hyvänsä

nyt vasemmistoliiton on helppo olla näissä päätöksissä mukana kun on lähdetty turvaamaan myös sen velkaisen maan kansan omaa hyvinvointia ja sitä kautta turvaamaan myös koko tulevaisuutta niissä maissa ei yksisilmäisesti vaan ottamalla yksityisten sijoittajien vastuu tähän peliin mukaan

on oikein kohdentaa niin että nämä opintosuunnat hyödyttävät myös asepalveluksessa olevaa vielä paremmin koska se hyödyttää myös yhteiskuntaa

meidän on pakko hyväksyä se tosiasia että me emme ole voineet eussa lähteä sille kansallisvaltiotasolle puuttumaan että meillä voitaisiin

he pystyvät huolehtimaan omilla aukioloaikojen sääntelyillään omasta jaksamisestaan mutta kauppakeskuksissa tämä ei ole aiemmin ollut mahdollista

kolmantena vaihtoehtona olisi muodostaa metsähallituksen metsätalouspuolesta itsenäinen julkisoikeudellinen laitos

olisi ollut menetelmiä joilla pystymme puuttumaan siihen että maiden hallitukset eivät kansallisesti pidä sellaista huolta omien kansalaistensa kyvystä kohdata tulevaisuus kuten kreikassa olemme nähneet

arvoisa herra puhemies

onneksi tässä maassa on ollut tätäkin hallitusta aiemmin hallituksia jotka ovat hyvällä tiukalla taloudenpidolla mahdollistaneet sen että me olemme siinä luottoluokituksessa missä tällä hetkellä olemme ja pystymme vastaamaan niistä velvoitteista joita meillä on ja mahdollistamaan vielä pahenevassakin taloustilanteessa sen että meillä sosiaaliturvaa maksetaan

voisin olla melkein pitämättä puheenvuoron ja sanoa että olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa mutta sillä korjauksella että en ole veljeni vartija enkä vastaa siitä mitä puolueen puheenjohtaja on mahdollisesti siellä veljespuolueen vaalivalvojaisissa tuonut ilmi

nyt käsittelyssä oleva laki metsähallituksesta parantui kyllä valiokuntakäsittelyssä jonkin verran

ihan selvää on kuten edustaja salolainen sanoi tehdään kompromissi ja toivon ainakin että meillä valtiovarainministerillä on voimia nähdä tämä tilanne euroopan kokonaisedun kannalta niin että siellä myönnytyksiä tehdään kreikkaan nähden mutta huolehditaan erityisesti suomen asemasta ja siitä että euron kurssi ei lähde vahvistumaan dollaria vastaan vaan että tämä koko kokonaisuus otetaan nyt huomioon

arvoisa herra puhemies

meidän on pakko tässäkin maassa toivoa pitkiä työuria

arvoisa herra puhemies

ja kyllä minäkin niin mieleni pahoitin kun huomasin että budjettilakien yhteydessä yritystukien karsimisen verukkeella poistettaisiin veikkausvoittovaroilla rahoitettavien elokuvatukien verovapaus

kuten tässä jo jaskaria edellä jokinen olen samoilla linjoilla että meidän pitää uskaltaa katsoa tätä asiaa myös toisin

suomen päivittäistavarakauppa on euroopan keskittyneintä eivätkä kaupan hinnoittelun perusteet tai markkinoilla toimiminen ole riittävän läpinäkyviä

mutta kaiken kaikkiaan meidän on pystyttävä saamaan aikaan myös tässä maassa sellainen kansallinen yksituumaisuus ettemme sorru vain pelkästään syyttelemään toisiamme vaan kannamme yhdessä vastuuta siitä että tämä maa selviää tämä maa kykenee tässäkin kriisissä vielä paremmin kohtaamaan sen mahdollisen globaalin laman joka on tulossa

tänään selvitysmies harri hietala ministeri lindströmiltä kesällä toimeksi saaneena julkaisi oman selvityksensä siitä kuinka paikallista sopimista tulisi kehittää

meillä on neljä kehittyvää kaupunkiseutua joissa raideliikenteen nykyinen seisakkeilla oleva lähiliikenne voisi hyvinkin olla

ja täytyy sanoa soinille että se miksi järkevät talousmahdit tekevät niin johtuu siitä että varmasti ajattelevat juuri omaa etuaan tässä kehikossa ja välittävät hyvin vähän siitä mitä eurooppa tasolla tapahtuu

jollain lailla haluan tässä vielä kuitenkin keskustelun myötä haastaa sitä kun kuvataan kovasti sitä että opiskelijat voivat hakea tietoa opettajaohjausta suunnataan siten että kouluja ei välttämättä tarvittaisikaan

tämä on isku vyön alle niille suomalaisille elokuville jotka vievät suomi kuvaa ulkomaille viihdyttävät ja luovat kulttuuripääomaa

meillä on tampereylöjärvi lahtiheinola turkusalo ja erityisesti totta kai paras ja mahtavin pori ja harjavalta

täällä vasemmistossa sydän syrjälläni odotin sitä hietalan selvitysmiehen raporttia mutta täytyy lohdutuksella todeta että hietala on tarttunut oikeisiin asioihin eli yleissitovan työehtosopimuksen kunnioittamiseen ja niin edelleen

mutta tässä salissa runsain mitoin tehdyt parannusehdotukset eivät menneet läpi ennen pääsiäistä olevassa käsittelyssä

odotetaan se sillä onhan sieltä jo annettu viesti että me olemme jo liikaa antaneet he eivät halua suomalaisilta veronmaksajilta enää yhtään rahaa

kuitenkin haluan muistuttaa että yksilö ei ole muovailuvahaa jota voidaan koulutusvalintojen avulla vain ohjata johonkin

kauppojen sisään pääseminen tuottajilla erityisesti pienillä tuotantolaitoksilla on kynnysten takana

toivotaan että tämä asettelu ei jää eduskunnan ratkaistavaksi niin että meidät asetetaan hankalasti puun ja kuoren väliin sillä tämä on todella kansallinen etuus

lakiin jäi edelleen suuria ongelmia

sen takia sanoin että nämä seutukunnat yhteisvoimin yhdellä kunnallisella liikelaitoksella voisivat ottaa tämän lähiliikenteen hanskaansa ja pyörittää sitä niin kuin kuuluisi

vasemmistoliiton linja on johdonmukaisesti ollut että valtion metsätaloutta on hoidettava jatkossakin vastuullisesti avoimesti ja demokraattisesti eikä metsätalouden yhtiöittämistä tule tehdä

meillä on erilaisia oppijoita

arvoisa herra puhemies

kysynkin valtiovarainministeri rinteeltä

jokaisella on ollut tarkoitus parantaa omien maapallolla lähellä olevien maiden taloudellista asemaa ja kyvykkyyttä kohdata ja parantaa omien kansalaistensa tulevaisuutta

oletteko se airut joka tässä hallituksessa haluaa sitoutua niihin selvitysmiehen teeseihin että ei pakoteta paikalliseen sopimiseen paikallinen sopiminen ei saa olla sanelua sen pitää olla aitoa avoimuuteen pohjautuvaa sopimista

metsät kasvavat nyt ei ole kysymys siitä nyt on kysymys vain siitä että me oikeasti ohjaamme sillä minä ainakin luotan tässä kohtaa erityisesti maa ja metsätalousministeriön näkemykseen siitä että mittaaminen todentaminen on todella vaikeaa

kuulemisissa niin maa ja metsätalousvaliokunnassa kuin mietinnön antaneessa talousvaliokunnassa on selkeästi tullut esille että on erilaisia hyllymaksuja ja markkinamaksuja joilla ei vielä edistetä tuotteen markkinointia millään tavoin

olemme esittäneet vaihtoehtoja yhtiöittämiselle mutta hallituspuolueet eivät ole halunneet ottaa näitä vaihtoehtoja tarkempaan käsittelyyn

arvoisa herra puhemies

pori ulvila nakkila harjavalta ja kokemäki sitten jo hieman kauempana

viime aikoina kuten jo tässäkin salissa tänä päivänä sekä esimerkiksi juhana vartiaisen ja osmo soininvaaran toimesta on haikailtu suomeen lisää matalapalkkatyötä

olisin toivonut että tässä selkeämmin olisi otettu esille työn ja pääoman vastakkainasettelu se kuinka tässä tulevaisuudessa mahdollistetaan sosiaalisten ja yhteiskunnan voimavarojen ylläpitäminen

esimerkiksi ainespuun määritelmä jo alueellisesti on erilaista mistä kannattaa tuoda sellutehtaalle puuta koska se kannattaa jo logistiikan takia hyödyntää jossakin muualla ja tehdä vaikka polttamalla sähköä

tämä rahastuksen menettely on saatava loppumaan ja pelisäännöt on luotava läpinäkyviksi niin että jos tällaisia välineitä käytetään pitää niiden olla toimijoiden kaikenpuolisessa tiedossa

olemme edelleen vankkumattomasti sitä mieltä että metsähallituksen toiminnan järjestämiseksi olisi ollut toisenkinlainen ratkaisu

nyt on pystypäin kannettava se vastuu haettava ne lääkkeet että meidän tässä maassa ei enää tarvitsisi pelätä sitä että meidän kansalaistemme omat vastuut kasvavat kohtuuttomasti

ja yhtä lailla onko niin että tämä hallitus ei edistä pakkoa vaan se tuo tämän asian kolmikantaiseen valmisteluun ja sitä kautta se virtaa niin kuin edelleen on mennyt

erittäin tärkeää on myös huomioida eittämättömät ilmastonmuutoksen vaikutukset metsäpolitiikassa

eli uskotteko siihen että energiavirasto on omalla alempiarvoisella asetuksellaan pystynyt luomaan sellaisen pohjan että tämä ei sitten ala ontumaan kun tämä laki tulee mahdollisesti voimaan

arvoisa rouva puhemies

pidän lain uudistuksen yhteydessä tärkeänä kilpailu ja kuluttajaviraston roolia lain voimaan saattamisessa

eli ministeri lindström oletteko selvitysmiehen airut

kolmas tase erä mahdollistaa uusien alueiden ottamisen taloudellisen käytön piiriin ilman että eduskunta tietää asiasta

olisi tärkeää että tätä neuvontaa osapuolille ja erityisesti kaupan toimijoille olisi myös jatkossa saatavissa kilpailu ja kuluttajavirastolta ja ei sillä tavoin että se on avointa neuvontaa että on puhelinpäivystyksiä lisäämällä byrokratiaa vaan niin että se mahdollistaa toimijoiden markkinoille tullessa että voidaan tarkistaa ovatko omat toiminnot oikein

metsänomistuksen pirstaleisuus asettaa suomessa ja erityisesti etelä suomessa omat haasteensa metsien talouskäytölle sekä riittävän suurien suojelualueiden muodostamiselle

onko hallituksen kantana se että tämä matalapalkkaratkaisu olisi ratkaisu suomen työttömyysongelmaan eli kumpi on tärkeämpää

maksaa verovaroja työttömille työntekijöille vai köyhille työntekijöille

yhteismetsärakenteiden kohtelun tekeminen verotuksella houkuttelevammaksi helpottaisi järkevää metsien talouskäyttöä ja suojelutoimenpiteitä ja siten myös metsien matkailullista ja virkistyksellistä arvoa

tämän lain vaikutus näkyy jo kaupan itse varautuessa omin toimin voisiko sanoa eettisimmin keinoin tuomaan itseään esille

oli hyvä että valiokuntakäsittelyssä pystyttiin näitä vastuita tuomaan konkreettisesti koskemaan myös tulevaa osakeyhtiötä sillä esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden suojelu on todella tärkeää huomioida myös talousmetsissä

arvoisa puhemies

mutta mikäli kilpailu ja kuluttajaviraston rooli ei jatkossa turvaa kaupan alan toimijoiden kaikkien osapuolten asemaa tulee harkita kuluttaja asiamiehen viran perustamista

metsähallituksessa työnantajana on valtio

valtion työnantajana tulisi huolehtia henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen lisäksi myös esimerkiksi harmaan talouden torjunnasta omalla painavalla osallaan

vesiväylien hyödyntämisen lisääminen on teollisuudelle kustannuksia ja kilpailukykyä parantava sekä ympäristön kannalta kestävä vaihtoehto

tällainen laajempi sosiaalinen vastuu kuuluisi metsähallitukselle

mutta olisikin tärkeää että jos signaali on luotettava ja oikea niin nyt mikäli alalta tulee toimijoilta samansuuntaisia signaaleja kuluttajavirasto lähtee omin toimin tutkimaan näitä mahdollisia markkina aseman väärinkäytöksiä

eri keinoin tulee ohjata kuntia ja maakuntia mutta myös sitoutua kansallisella tasolla edistämään niitä investointipäätöksiä jotka biopolttoaineita ja energiaa tuottaviin laitoksiin kohdistetaan

minä ainakin haluan tulkita tätä asiaa niin ja toivonkin että me voimme yhdessä todeta tässä samalla kyselytunnilla että palkkaukseen ei kosketa paikallisella sopimisella

arvoisa herra puhemies

edustaja niikolle on pakko todeta että se teidän kantanne tässä asiassa tuntuu vähän samanlaiselta kuin minä katselisin kun naapurin metsä palaa ja ajattelisin että no antaa sen sitten vain palaa kaikessa rauhassa niin onpahan jaloista pois

ja tämä on hyvä edistysaskel niille toimijoille jotka eivät uskalla tulla esiin koska oikeudellisen prosessin päätteeksi aina henkilö tai yritys kuitenkin tulee tiettäväksi

me haluamme torjua sen että saksan malli tuodaan tämän kautta piilotellusti mikä selvitysmiehen raportissa on kätketty kuitenkin siihen toiseen vaihtoehtoon eli työnantajilla on oikeus aloittaa ne keskustelut siitä taloudellisesta tilanteesta johtuvasta epävarmuudesta mikä on yrityksessä

näin mahdollistamme suomalaiselle vientiteollisuudelle tarvittavat referenssit joilla myydään osaamista ulkomaille ja luomme työtä suomalaisille työntekijöille

mutta on nähtävä tässä tilanteessa että velkakriisin hallinta ei ole yksinomaan sitä että katsotaan kun naapurin metsässä palaa vaan pitää nähdä se suomen etu tässä

kun olemme osoittaneet yksi toisensa jälkeen nämä perustelut ontoiksi ei hallituspuolueilla ole lopulta jäänyt muuta toteamusta kuin tämä on paras tapa

en ainakaan vasemmistolaisena kansanedustajana häpeä yhtään sitä että on saatu tässä hallitusohjelmassa tässä hallituksessa tehtyä niitä päätöksiä joita vastaan eduskuntavaaleissa kritisoitiin

menestyminen maailmanmarkkinoilla edellyttää että toimimme metsäsektorilla niin läpinäkyvästi ja uskottavasti että muualla kulutuspäätöksiä tekevät ympäristötietoiset ihmiset valitsevat suomalaisen tuotteen

on erityisen tärkeää huomioida että nimenomaan näiden erilaisten toimintojen avulla alistetaan pientuottajia

se ei voi olla meidän agendallamme tässä tilanteessa

meidän pitää pystyä torjumaan se että yritysjohdon virheellisistä arvioinneista johtuen taloudellinen tilanne on heikentynyt huonon kaupan johdosta

luja oli veljeni uskosi mutta et tuntenut rantakivien paikkoja

on yleistä että tässä maassa suomennetaan tai suometetaan tuotteita eli jonkun pienen juustolan tuote pääsee ison kauppaketjun hyllyyn jos he ottavat saksasta tuotua juustoa ja siivuttavat sen ja sitten tulee paketin päälle

edelläkävijyys ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä että meidän omat kansalliset suojelun eteen tekemisemme eivät tulisi hyväksi lasketuiksi kansainvälisiä ympäristö ja ilmastosopimuksia allekirjoitettaessa

se ei voi tarkoittaa että elinkeinoelämään luodaan keinotekoinen kilpailuasetelma jolloin palkkoja voidaan työnantajan toimesta lähteä neuvottelemaan alaspäin

mutta mikä paras tapa tämä on kun valiokuntakuulemisissa lukuisat asiantuntijat esittivät korjausehdotuksia ja kansalaiset kirjoittivat ennätyssuuren adressin

valmistettu tai ainakin leikattu suomessa ja tämän pienen juustolan tunnisteet siihen päälle

metsähallitus näyttää nyt olevan menossa päin honkia ja laki täytyisi vielä kerran valmistella uudelleen

joudumme pohtimaan haluammeko edistää puunkäyttöä rakentamiseen vai energiantuotantoon biopolttoaineiden tai vaikkapa nanoteknologian kehittämiseen

erittäin tärkeätä on se että alkutuotanto ja alkutuottajat saavat tässä turvatumman aseman sillä kuulemisissa oli erityisiä piirteitä

näillä lyhyillä perusteilla esitän että eduskunta hylkää hallituksen esityksen metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevat lainsäädännöt

maa ja metsätalousvaliokuntaan eivät kuultavat halunneet tuoda kirjallista dokumenttia vaan olivat kuultavana suullisesti niin että ei voida identifioida ketkä ovat olleet kuultavina

se ehkä kuvaa sitä että markkinoilla todellakin on erittäin epätervettä toimintaa ja siinä mielessä tämä lainsäädäntö tulee erityisen hyvään kohtaan ja tarpeeseen

tavoitteena pitää olla niin kuin selonteossakin on ennalta vaikuttaminen ei reagointi